arvoisa puhemies

on syytä olla huolissaan myös yleisestä asevelvollisuudesta ja sen perustan säilymisestä ja maanpuolustushengen säilymisestä

meillä on taipumus vähätellä monella tavalla alkoholin haittavaikutuksia vaikka niiden yhteiskunnalliset haittakustannukset ovat todella merkittävät

saa sitä vedota jos reservin kertausharjoitukset lopetetaan ja leikataan vapaaehtoisen maanpuolustuksen määrärahoja

on yleinen tapa naureskella ja hymähdellä ja esittää ymmärtämystä että no sehän tapahtui humalassa

tämä asia on sellainen jota ei voi vähätellä vaan siihen on aina suhtauduttava vakavasti

kyllä näissä asioissa on syytä kantaa vastuu ja arvioida miten toimenpiteet vaikuttavat

toivottavasti tämä lakivaliokunnan käsittely nämä lausumat johtaisivat toimenpiteisiin

yksi asia vielä joka tässä kansalaisaloitteessa oli johon viittasin oli tämä ajoneuvon takavarikoiminen valtiolle

olen ymmärtänyt että sitä on käytetty lähinnä uusintatapauksissa ja olen ymmärtänyt että sen vaikutus on ollut varsin tehokas

se havahduttaa rattijuopon että tässä on tosi kysymyksessä

kunta ja palvelurakenneuudistuksen lainsäädäntö päätettiin suuressa poliittisessa yhteisymmärryksessä ja voi sanoa myös kompromissien tuloksena

tämän vuoden alusta on toteutettu merkittävä osa rakennemuutoksista ja näissä puheenvuoroissa on vaadittu tuloksia nyt heti

arvoisa puhemies

sitten totean vieläkin tämän tietynlaisen harhan tästä rakennemuutosten autuudesta

monta kertaa tämän kuluneen kahden vuoden aikana on hallituksen taholta todettu että keskeisin rakenneuudistus jolla julkisen talouden alijäämää korjataan ja kestävyysvajetta paikataan on suuri kuntauudistus

ministeri vastasi tähän pilottikokeiluun asiallisesti ja me tulemme hallintovaliokunnassa aikanaan tähän asiaan kaikessa rauhassa paneutumaan ja katsomaan mikä tämä kokonaisuus on muiltakin osin

arvoisa puhemies

on hyvin tärkeää että tällaisesta paljon mielipiteitä nostattavasta asiasta käytävä keskustelu on asiallista ja kunnioitamme keskustelussa toistemme näkemyksiä ja kuuntelemme mielipiteitä

niin kuin on monta kertaa tullut esille tässä selonteossa on käsitelty turvallisuutta laajan turvallisuuden käsitteen pohjalta

arvoisa puhemies

haluan aluksi kiittää hallintovaliokuntaa tämän lakiesityksen asiallisesta perusteellisesta ja yksimielisestä käsittelystä

sisäisen turvallisuuden osalta tapahtuu jatkuvasti muutoksia ja voi sanoa että ne suurimmat turvallisuusuhat tai sillä tavalla uhat jotka voivat realisoitua ovat juuri sisäisen turvallisuuden alueella

surullista on se että mitkään tutkimukset selvitykset ja analyysit eivät tue sitä että tällä toimenpiteellä toteutettiin se joko pakolla tai painostuksella pystyttäisiin kestävyysvajetta korjaamaan

kun tässä yhteydessä erityisen voimakkaasti korostetaan tasa arvoa ja tasavertaisuutta niin kun tämä lakihan hyväksyttiin jo viime valtiopäivillä niin huolimatta siitä että se hyväksyttiin se perusero joka on miehen ja naisen avioliiton ja samaa sukupuolta olevan parisuhteen välillä säilyy eduskunnan päätöksestä huolimatta

hallintovaliokunta esitti lausunnossaan että tätä sisäistä turvallisuutta tulisi jatkossa selonteossa käsitellä omana kokonaisuutenaan sen vuoksi myös että siinä osoitettaisiin toimenpiteiden lisäksi kohdentuvat resurssit

arvoisa puhemies

täällä tänään on puhuttu myöskin siitä että pitäisi saada laskelmat näiden tavoitteiden perusteiksi

kainuun hallintokokeilu on herättänyt varsin laajaa huomiota ja sitä on selvitetty ja tutkittu ja tutkimukset ja selvitykset osoittavat että kokeilu kaiken kaikkiaan hallintokokeiluna on onnistunut

ministeri vastasi tänään että täytyy ensinnä nähdä mitkä ovat lopulliset selvitysalueet ja mitä todella tapahtuu

kysyn paikalla olevilta ministereiltä mitä mieltä olette tästä mikä on näkemyksenne tästä sisäisen turvallisuuden roolista tässä asiassa

mielestäni jo tavoitteilla pitäisi olla perusteet

on tietysti kritiikin kohteitakin mutta osa kehittämiskohteista ei johdu hallintokokeilusta sinänsä

siinä vaiheessa kun tavoitellaan tiettyä ratkaisua pitää pystyä osoittamaan mihin tällä tavoitteella päästään

kun me puhumme lapsen oikeudesta verrataan isään ja äitiin ja suhteessa aikuisten oikeuksista niin meidän aina tulisi tarkastella ensisijaisesti sitä heikomman näkökulmasta eli lapsen näkökulmasta jonka oikeus on vahvempi

nyt todettiin että ei pystytä osoittamaan

paljon on hallintokokeilun sisälläkin varmasti korjattavaa ja kehitettävää mutta on myöskin oltava valmis tarkastelemaan sitä onko mallissa sinänsä vielä korjattavaa

se tuo selkeästi esille sen että tällä koko uudistuksella ei ole kestävää pohjaa

tässä samassa yhteydessä on puhuttu siitä että kuntien velvoitteita tehtäviä vähennetään nyt miljardin euron arvosta

mieluista on todeta myös se että kainuulaiset päättäjät eri puolilla ovat varsin laajasti sitoutuneet toimimaan tämän hallintomallin mukaisesti

se on edesauttanut myös sitä että tämä on tuonut tuloksia ja ehkä on pystytty paremmin asettamaan yhteisiä tavoitteita maakunnan koko alueen ja myös yksittäisten kuntien kehittämiseen

silloin pitää mennä niiden tehtävien sisälle miten nämä palvelut järjestetään tuotetaan johdetaan ja organisoidaan ja siihen on välineitä

aluksi totean ne lisäykset joita valiokunta esittää kokonaisuudessaan tähän pääluokkaan

kainuun hallintokokeilusta tehtyjen selvitysten mukaan kokeilu olisi ollut perusteltua vakinaistaa mutta valitettavasti siihen ei riittävää yksituumaisuutta löytynyt

mutta tilanne on ollut se jo yli kaksi vuotta että tähän liittyvä kehitystyö kunnissa on jysähtänyt paikoilleen kun kaikki resurssit on kohdistettava kuntaliitosselvityksiin ja niiden miettimiseen

esittelevänä ministerinä itse olisin tämän kokeilun ollut hyvinkin valmis vakinaistamaan siinäkin mielessä että on hyvin tärkeää että kainuussa pystytään ja pystyttäisiin luottamaan siihen että tämän mukaisesti voidaan toimia

se voimavara joka liittyy siihen mistä tänäänkin on puhuttu miten palveluja tehostetaan miten uusia menetelmiä otetaan käyttöön se voimavara mistä viisaus tulee se asuu kunnissa

näin kuitenkin uskon että tämä hallintokokeilu tullaan vakinaistamaan ja kainuulaiset tässä mielessä voisivat olla ja voivat olla rauhallisella mielellä

arvoisa puhemies

valiokunnan mietinnössä todetaan että kunnat voisivat antaa tarvittaessa ja niin halutessaan lisää tehtäviä maakunnalliselle yhtymälle ja se on hyvin perusteltua

on erittäin merkittävä haaste saada se miljardi pois

se ei onnistu pelkästään luetteloimalla luettelosta karsimalla koska myöskin julkisen talouden osalta jos se siirretään valtiolle niin sekään ei vähennä ja silloin joudutaan tarkastelemaan tätä asiaa paljon laajemmin

hallitusohjelma painottaa erityisesti kokonaisvaltaista lähestymistapaa jossa kehitysyhteistyö humanitäärinen apu diplomatia sekä sotilaallinen ja siviilikriisinhallinta toimivat saumattomasti yhteen

toivon että kainuussa tähän toimintamalliin edelleen sitoutuneesti suhtaudutaan ja voimavarat käytetään tässä mielessä myös vahvasti maakunnan ja alueen ja kuntien kehittämiseen

valiokunta kiinnittää huomiota siihen että siviilikriisinhallinnan toimintaympäristö on muuttunut entistä haasteellisemmaksi mikä heijastuu koulutukseen ja nostaa myös asiantuntijoiden varustamisen kustannuksia

miksi hallitus otti keinovalikoimiinsa pakkoliitosuhan tietäen samalla että tämä hallitus ei ehdi ensimmäistäkään pakkoliitosta toteuttaa

vuodesta toiseen poliisitoimi on puhuttanut sekä määrärahojen että toiminnan osalta niin nytkin

eräs keskeinen kokoomuksen vaikuttaja totesi minulle kun kysyin miksi

ensinnä haluan yhtyä siihen mitä ministeri ihalainen sanoi suomen noususta ja nostamisesta hyvinvointiyhteiskuntien joukkoon se on ihmeellinen tarina

hän puhui kauniaistumisesta ja sen estämisestä

mutta edustaja kalliorinne te olette hallituksessa olleet hyväksymässä sen että kauniaiseen ei kohdisteta pakkoliitosuhkaa vaan täällä on oma ratkaisunsa metropoliratkaisu

mutta arvoisa puhemies näissä hallituksen toimenpiteissä on merkittäviä heikkouksia ja yksi on vaikuttavuuden arvioinnin puute vaikuttavuuden arvioinnin puute

samanaikaisesti poliisin menoissa on merkittävää kasvupainetta muun muassa palvelujen ostojen sekä vanhenevan kaluston osalta

tässä salissa ei varmaan ole epäselvyyttä siitä mikä on julkisen talouden tila ja me tarvitsemme toimia joilla tämä julkisen talouden tilanne parannetaan ja saamme kasvua aikaan mutta mikä on kotihoidon tuen pakkojakamisen vaikutus julkiseen talouteen ja miten se vaikuttaa kotitalouksiin

valiokunta pitää poliisitoimen talouden tasapainottamiseksi välttämättömänä hallitusohjelman mukaisen kokonaissuunnitelman laatimista poliisin pidemmän aikavälin resursseista

valiokunta toteaa että poliisin toimintaedellytykset on turvattava koko maassa ja pitää hallitusohjelman tavoin tarpeellisena että poliisitoimen määrä vakiinnutettaisiin nykyiselle tasolle

arvoisa puhemies

rajavartiolaitoksen osalta valiokunta toteaa että toimintaympäristön muutos asettaa rajavartiolaitoksen vaikeaan tilanteeseen

tähän turvallisuus ja puolustuspoliittiseen selontekoon kuuluu merkittävästi laajan turvallisuuden käsite ja laajan turvallisuuden piiriin kuuluvat kysymykset voivat heijastua muista maista suomeen

sitten ne kuuluvat sisäisen turvallisuuden piiriin

arvoisa puhemies

ei tässä edustaja zyskowicz nyt retoriikka auta

paikallisella ja alueellisella tasolla tähän kuuluu varautuminen poikkeusoloihin ja siinä esimerkiksi kunnilla on oma merkittävä roolinsa

arvoisa puhemies

toimenpiteet pitää arvioida

pelastustoimen ja hätäkeskusten osalta valiokunta pitää tarpeellisena että hätäkeskusuudistuksen toimivuutta tarkastellaan turvallisuuden ja alueellisen yhdenvertaisuuden sekä henkilöstön näkökulmasta hallitusohjelman mukaisesti

tässä keskustelussa on noussut esille myös asevelvollisuus ja se että aika suuri osa asevelvollisuusikäisistä ei kelpaa palvelukseen

mutta esimerkiksi kotihoidon tuen pakkojakaminen ei julkista taloutta paranna eikä paranna perheiden asemaa eivätkä myöskään ne toimenpiteet mitä olette suunnitelleet ja ajatelleet

se on mielestäni myös kuva tämän hetken kriisinsietokyvystä eikä vain siitä millä tavalla pystytään asevelvollisuus hoitamaan

on ensiarvoisen tärkeää että kaikissa tilanteissa varmistetaan hätäkeskuspalveluiden laatu asiantuntemuksen säilyminen ja toimintavarmuus

kyllä me ymmärrämme syvästi sen että säästöjä tarvitaan mutta ennen muuta tarvitaan talouskasvua vauhdittavia toimenpiteitä ja tässä mielessä ne toimenpiteet mitä hallitus on esittänyt ovat voisiko sanoa osittain säälittäviä

toivon että tähän me aika laaja alaisesti puutumme

me emme tahdo yhteiskuntana kestää niin paljon vastoinkäymisiä muutenkaan niin että tähän meidän tulee puuttua

arvoisa puhemies

tässä tiedonantopalautekeskustelussa on sekä hallituksen että opposition taholta todettu usean kerran että keskeisessä asemassa on palveluiden turvaaminen

nyt tämä on keskittynyt edelleenkin rakenneasiaan vaikka hallituksen taholta monta kertaa on todettu että ydinasia on palvelut

ei se ole siitä muuttunut

meidän tavoitteenamme on turvata lähipalvelut ja me tarvitsemme yhteiskunnassa kuntaliitoksia mutta ne pitää tehdä vapaaehtoisesti

mutta ne palvelut jotka vaativat leveämpiä hartioita on järjestettävä leveämmillä hartioilla ja pelkästään se ei tarkoita sitä että se tapahtuu kuntaliitosten kautta

äsken pääministeri sipilä puhui perustellusti siitä miten tärkeää on nyt päästä sopimukseen ja antoi sille täyden tukensa

me kunnioitamme kunnallista itsehallintoa mutta ei se itsehallinto vahvistu sillä että väkimäärä lisääntyy vaan ydinkysymys on se mikä on kansalaisten vaikuttamismahdollisuus kuntalaisten vaikuttamismahdollisuus ja se pitää turvata

sanon vielä kerran sen että me tarvitsemme ja tulemme tarvitsemaan tulevaisuudessakin kuntaliitoksia mutta sen pitää tapahtua luonnollista tietä kuntalaisten tahdon mukaan ja perustua siihen selvitystyöhön mikä kunnissa tehdään että se nähdään tarpeelliseksi ja se tuo tuloksia

sillä tavalla päästään kuitenkin vaikuttavasti parhaaseen tulokseen

on jotenkin hämmästyttävää se kun kuuntelee opposition puheenvuoroja miten asetutaan vastustamaan melkein kaikkia asioita

edustaja viitanen eilen otti esille sen miten hän voimakkaasti odottaa on odottanut tehokkaita työllisyystoimia innovaatioita ja kasvuun vahvasti vaikuttavia toimia hallitukselta

helsingin kaupungissa järjestetyt tuotetut palvelut ovat maan kalleimmasta päästä ja monissa keskuskaupungeissa palvelut ovat erityisen kalliita

miksi ei voida hyväksyä sitä että sosiaali ja terveydenhuolto voidaan järjestää maakuntatasolla

monesti seuraamme mitä tapahtuu muissa maissa

arvoisa puhemies

se on sinänsä tärkeää että eduskunnalle annettiin tiedonanto mutta muutamassa päivässä hallintovaliokunnan piti tehdä mietintö ja hallintovaliokunta kuuli asiantuntijoita mutta ei tämä asiantuntijakuuleminen näy millään tavalla valiokunnan mietinnössä aivan niin kuin ei asiantuntijoita olisi käynytkään

se johtuu siitä että sote uudistuksen ytimenä ei ole palvelut vaan hallinto